eivät meidän seuramme kylve rahassa päinvastoin talkootyö on se keskeinen toimintamuoto ja siksi kun tällaisia sinänsä hyviä velvoitteita ja myöskin sanoisin oikeuksia tulee seuroille pitäisi nähdä myöskin resurssit niin että seuroilla olisi edellytykset hoitaa ne vaativat tehtävät jotka lain myötä tulevat ja jotka sinänsä ovat perusteltavissa ja varmasti saadaan asianmukaisesti uutta verta myöskin seurojen toimintaan

tällä hetkellä useimmat ampumaradat ovat ympäristölupien osalta juuri mietinnän alla jatkuuko tuo toiminta

siksi myöskin yhteiskunnan pitäisi nähdä että nämä hyvät harrastukset ohjattaisiin sellaisiin paikkoihin joissa valvonta on mahdollista oli se sitten ulkoampumarata mutta myöskin olisi oltava sisäampumaratoja koska talvi tuo omat haasteensa tähän

tähän yhteyteen vetoomus siitä että myöskin valtiovallan taholta suunnataan riittävät resurssit ampumaratojen ylläpitoon niiden rakentamiseen mutta että toisaalta myöskään ei sitten lupien erityisesti ympäristölupien kiristämisellä aiheuteta ongelmia siitä että ampumarata joutuu pois käytöstä

olen vakuuttunut siitä että huolellisella ja hyvinkin perusteellisella asiantuntijakuulemisella ja hyvällä yhteistyöllä eduskunnan eri valiokuntien kesken tästä laista saadaan sellainen että se soveltuu ja myöskin täyttää ne odotukset että voidaan valvoa ketkä saavat luvan ja myöskin valvoa sitä millä tavalla aseita käytetään

kankaanniemeä joka palasi historiassa taaksepäin kyllähän totta kai eurosta on ollut sekä hyvää että huonoa mutta pääsääntöisesti hyvää ja myöskin vakaa korkokanta alhainen korkokanta on vienyt meitä hyvin eteenpäin

tämä tilanne vaatii vakauttamista ja juuri sitä varten tarvitaan näitä toimenpiteitä mitä tämä lakiesitys sisältää ja valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja kävi ne keskeiset asiat lävitse mitä valtiovaroissa tästä asiasta keskusteltiin

tämä pitkään odotettu selonteko ja sen käsittely tässä salissa on osoittanut turvallisuuspoliittisen keskustelun tärkeyden

on välttämätöntä että eduskunta pystyy käymään ulko turvallisuus ja puolustuspolitiikasta syvää keskustelua joka myöskin syventyy lisää valiokunnissa

siellä on selvästi todettu että turvapaikanhakijoiden määrä on vähentynyt ja siihen on panostettu poliisiin ja maahanmuuttovirastoon ja moniin muihin lähetetty jo tuonne etäämmälle niitä tutkimaan

selontekomenettelyä oltiin jopa vähän heittämässä syrjään mutta tässä salissa on tullut selkeä yhtenäinen mielipide että tarvitsemme selontekomenettelyä erityisesti puolustuksen osalta mutta sitä ei voida käsitellä irrallisena siitä turvallisuus ja ulkopoliittisesta kehityksestä mitä ympäristössä ja koko maailmassa on tapahtunut joten sellaista on eduskuntakausittain selkeästi odotettu ja se on myöskin laadittava joskin samanaikaisesti vuosittain on pystyttävä myöskin ulko ja turvallisuuspoliittiseen keskusteluun niin tässä salissa kuin myöskin valiokunnissa joissa eduskunta sitten laatii vastauksensa

kuntien korvauksiin on tullut lisää tässäkin budjetissa tulee lisää joten panostukset ovat olleet koko ajan melkoisia

suomi haluaa olla vahvasti mukana kansainvälisessä toiminnassa yhteistyövaraisessa toiminnassa se on selkeä lähtökohta

salissa vähemmälle on jäänyt keskustelu siitä että selonteoissa lähdetään siitä että halutaan myöskin selkeyttää miten yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamista ja sen suunnittelua jatkossa hoidetaan

täällä todetaan että siitä laaditaan selkeästi selvitys jonka perusteella sitten tehdään ratkaisut siitä miten jatkossa edetään kun on esitetty kritiikkiä miksi se on nyt ollut puolustusministeriövetoista

on hyvä että asia selviää

kun liityimme euroopan unioniin se oli selkeästi turvallisuuspoliittinen ratkaisu useimpien kansalaisten osalta

tällä hetkellä se on myöskin meidän aivan yksiselitteisesti tärkein viitekehyksemme ulko turvallisuus ja myöskin puolustuspolitiikassa

suomen on oltava siellä ja me olemme ilmaisseet selkeästi että olemme rakenneyhteistyössä mukana ja näin me voimme seurata sitä kehitystä ja olla vaikuttamassa siihen miten euroopan ja maailman turvallisuutta rakennetaan

se tuo tietenkin samalla vahvan sidoksen nato yhteistyöhön jossa olemme vuosia olleet ja jota haluamme kehittää koska eu ja nato ovat vahvasti linkittyneet toisiinsa

olisi varmasti suomen eduksi että vielä pystyisimme tiivistämään yhteistyötä onko se sitten aikanaan joskus jäsenyys sen aika näyttää

suomi haluaa panostaa kriisinhallintaan

haluamme tuolla ulkorajoilla olla torjumassa niitä uhkia jotka voisivat heijastua myöskin suomeen mutta samalla viemässä rauhaa turvallisuutta ja ihmisoikeuksia

on erittäin hyvä että tässä panostuksia lisätään

erityisesti haluan korostaa sotilaallisen siviilikriisinhallinnan ja kehitysyhteistyön yhtäaikaista toteutusta ja toimintaa

pohjoismaisen yhteistyön merkitys on korostumassa norsu yhteistyö stoltenbergin raportti antaa uusia viitteitä myöskin

suomen puolustusvoimien tehtävä on tietenkin ensisijaisesti oman maan puolustaminen ja kansalaisten turvallisuuden vahvistaminen sekä yhteiskunnan toimintojen tukeminen mutta kriisinhallinta on tietenkin kiinteä osa sitä

yleisen asevelvollisuuden osalta varsin vahva viesti saatiin täältä vihreitä lukuun ottamatta

silloin tuli esiin taistelija tukisotilas näitä asioita pitäisi jatkossa enemmän vielä kehittää jotta tämä trendi missä olemme saataisiin pysähtymään

siinä yhdyn että siviilikriisinhallintaa pitää lisätä ja erityisesti afganistanissa se on äärimmäisen tärkeä mutta se vaatii tuekseen osaamista myöskin sotilaallisella puolella ja tuota yhteistoimintaa

se on täysin paikkansapitämätön koska puolustusvoimat on nimenomaan kohdistanut keskeisesti kehitystyön varusmieskoulutuksen materiaaliin koulutuksen laatuun

arvoisa puhemies

se on merkittävä tuki mutta meillä olisi varmasti mahdollisuus panostaa vielä tuohon lisää ja olisi ollut paikallaan että ministeri väyrynen olisi ollut täällä kuulemassa koska hänen käsissään on paljolti se miten me voisimme panostaa niihin asioihin mitä muun muassa ed

pulliainen täällä nosti esiin

rauhala jo nosti joka meidän mietinnössämme on todettu ja se huoli on siitä tuottavuusohjelmasta ja sitten poliisin henkilöstömäärän kehityksestä

keskustelu on nyt

puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja tämä asia että ulkoasiainvaliokun

kysyisinkin että onko henkilöstöryhmien välinen suhde oikea kun tapahtui suuri muutos

onko tämä ja miten muutoksia tehdään nyt oikea koska on äärimmäisen tärkeää kun johtamisjärjestelmää muutetaan ettei niitä pomoja jää liikaa vaan voidaan sitten oikein kohdentaa sitä rahaa mitä tähän on

poistokalastus on äärimmäisen tehokas keino fosforin poistamiseen ja kun sitä vertaa jätevesiasetuksen aiheuttamiin kustannuksiin niin tällä saadaan todella pienin kustannuksin paljon paljon enemmän

onko nyt niin ministeri anttila että johonkin nykyisillä paikoilla oleviin metsäkeskuksiin se keskitetään vai etsitäänkö siltä alueelta uusi kun täällä on viitattu savonlinnaan ja niin edelleen

vaikka se on opetusministeriön alaisuudessa siellä on ammattikorkeakoulutasoista ja vähän alempaa opetusta se pitäisi säilyttää tällaisena

odottaisin että maa ja metsätalousministeriö myöskin tarkastelisi tätä ettei se vaan olisi siellä ammattikorkeakoulujen ja muiden päätettävissä jossa nyt yhdistetään ja viedään kenties hyvin tärkeää opetusta pois maakunnasta jossa sitä tarvitaan

arvoisa puhemies

nostaisin yhden kriittisen asian esiin elikkä maahanmuuton osalta lait pitää saada nyt kuntoon ja se eduskunnan valtiovarainvaliokunnankin ponsi että meidän edut ovat samalla tasolla kuin pohjoismaissa ja vertailukelpoisissa eu maissa jotta tämä jatkuva lisärahan tarve voidaan saada loppumaan ja saadaan käsiteltyä nopeammin maahanmuuttoasiat

rajavartiolaitos on pitkään lähtenyt miettimään automaattista maahantulon tarkastustoimintaa ei sen takia että joutuu vähentämään henkilöstöä vaan että voisi tulevaisuudessa korvata laitteella asioita joihin tarvitaan lisääntyvässä määrin ihmisiä

sitten tämän puolustusministeriön osalta toivoisin että ne monet järjestelyt joissa rahaa siirretään budjetissa hankkeelta toiselle tavalla tai toisella hoidettaisiin niin että olisi helpompi myöskin budjettikirjaa lukiessa päästä selville paljonko rahaa mihinkin menee kun joka budjetissa melkein joudutaan muutoksia tekemään

arvoisa puhemies

tietenkin keskitetty viemäriverkosto on se paras tapa ratkaista asia mutta on kuitenkin alueita joille ei muuten saada kuin juuri yksittäisiä puhdistusmenetelmiä

onhan tämä ollut aikamoinen farssi kun katsoo että viisi vuotta meni ennen kuin ruvettiin heräämään että tämmöinen asetus on tullut ja sitä pitäisi noudattaa

silloin se viestitettiin selvästi mietinnössä jonka eduskunta hyväksyi ja olisi luullut että ympäristöministeriön virkamiehet ja ministeri olisivat ottaneet asian todesta mutta eipä otettu

silloin alkoi jo sitten polttaa näppejä kun julkisuudessa oli monenlaista puhetta ja politiikka alkoi tulla vahvasti esille

nyt olemme tässä tilanteessa ja toivotaan että tämä nyt sitten tuo parannuksen pidennettyine määräaikoineen ikärajan ottamisella esille ja hivenen näistä vaatimustasoista tinkien mutta periaatteethan eivät ole mihinkään muuttuneet

siksi niitä asioita mitä silloin peräänkuulutettiin että laitteiden joita tarjotaan kuluttajille pitää ehdottomasti olla niin tarkastettu että ne täyttävät ne vaatimukset mitä annetaan esitteessä olettaa

kuntien on muistettava oma roolinsa ensinnäkin määriteltävä alueet missä tarvitaan ja minkä tasoista puhdistusta

tietenkin järvialueella lähes joka paikassa kun vapaa ajan asutusta tehdään ollaan veden ääressä ja siellä on tietenkin noudatettava hyvin suurta tasoa

ei tämän nyt olisi luullut olevan niin valtavan vaikea tehtävä mutta kun sitä sitten peräänkuulutettiin meni aikaa ennen kuin ympäristöministeriö sai valmiiksi kirjasen jossa oli tietenkin myös kansalaisille neuvoja

toivottavasti nyt sitten kun tästä on päästy uudistukseen nämä kaikki asiat loksahtavat kohdalleen ja päästään hiljalleen eteenpäin

mutta kyllä tässä peiliin katsomisen paikka on vieläkin niillä jotka ovat vastuussa olleet juuri muun muassa sen takia että eduskunta mietinnössään on vahvasti viestittänyt ja vuosi meni ettei mitään tapahtunut

vielä toistan

vanhoilla menetelmillä juuri siellä missä ei ole vesivessaa pärjätään hyvin usein ja tämä näytti unohtuneen aikaisemmin

mutta pitää muistaa että esimerkiksi fosforin poistaminen roskakalojen kalastamisella tuottaa suhteellisesti tulospanos mielessä paremman lopputuloksen kuin valtavan viemäriverkoston rakentaminen yksittäisine puhdistuslaitoksineen

siksi on tärkeää myöskin muistaa se että kun tavoitellaan fosforin poistamista juuri se mitä eduskuntakin teki lisäsi rahoja roskakalojen kalastamiseen on yksi tärkeä osa yhdessä jätevesiasetusten mukaisten ohjeiden kanssa

arvoisa puhemies

tällä hetkellä on aika hyvä järjestelmä jolla kerätään kodinkone ja muita jätteitä ja niitä käsitellään

tiedän että rantasalmellakin on kehitetty erittäin toimiva järjestelmä jossa saadaan hyvin paljon talteen

nyt kuitenkin ollaan muuttamassa sitä niin että mielellään vedetään suuriin keskuksiin ja suuriin liikkeisiin nämä kokoamispisteet joihinka vanhat koneet voidaan jättää

nyt tämä toimiva järjestelmä aiotaan tämän lain mukaisesti uudistaa kokonaan jolloin siitä pikkuliikkeet jäävät pois isot mälläävät tällä ja ihan turhia kustannuksia tulee

tämä herätti kysymyksiä kun olen tuolla joutunut seuraamaan miten tällainen hieno tuotantolaitos jossa metallit erotetaan jätteistä toimii

vielä ottaisin esiin sen että tässä on tietenkin kysymys siitä miten kilpailukykyinen on tämä joka romuttaa näitä sanotaan näin

minusta tämä masinoitu kampanja ydinvoiman kannattajia vastaan on aika erikoinen tapa ottaa esiin arvoja jotka ainakin itselleni ovat tärkeitä

nyt tuottajayhteisöt haluavat kerätä isoihin pisteisiin nämä jätteet ja nyt tämä toimiva järjestelmä jota on eri puolilla suomea onko niitä muutamia satoja keräilypisteitä muutetaan tämän lain seurauksena

nyt ne osoitetaan melkein suurimpiin keskuksiin marketeihin ja muihin ja olla jollain pienelläkin piti

nyt

siinä oli käytössäni asiantuntijoita teknillisestä korkeakoulusta juuri siltä linjalta miltä asiantuntijat valmistuvat ja paneuduimme silloin perin pohjin kaikkiin niihin haasteisiin joihin ydinvoiman tuotanto perustuu

lähempi keskustelua varten esitellään kuudesta toiset

silloin käsiteltiin terrorismin torjuntaa miten sodan aikana mahdollisesti pystytään estämään se että ydinvoimalaitos ei tuhoudu ja niin edelleen

voimistelu tero tarman sillä että mistä ympäristövaliokuntaan käytyyn keskusteluun sitä ei synny keskustelu on päätynyt tähän voi myös levoton selvä jolloin pienet liikkeet tietenkin häviävät tässä

mutta eräs keskeinen viesti oli tietenkin jo tehtävän mukaisesti miten ydinvoimalat pitäisi sijoittaa jatkossa

yksi ehdotus oli jyväskylän seutu mutta yksi ehdotus oli silloin peräpohjola ja nyt vuosikymmenten päästä tuo ehdotus on esillä täällä eduskunnassa

silloin tilanne oli toinen

tätä todellisuutta ei nähty silloin mutta silloin kuitenkin eduskunta hyväksyi kolmannen voimalan rakentamisen joka on nyt käynnissä

tällä hetkellä tilanne on toinen

tietoisuuteen ilmastonmuutoksen todellisuudesta on herätty yleismaailmallisesti

talousvaliokunta on tätä päätöstä ja mietintöä tehdessään ollut oleellisesti paljon parempien tietojen varassa ja on tehnyt aivan loistavan perustyön jonka pohjalta on hyvä asioita miettiä

ilmasto ja energiapoliittinen tulevaisuusselonteko on yksi osa ja nyt on tämä energiapakettiratkaisu josta ydinvoimala asiat ovat täällä eduskunnassa

ydinvoimaloita tarvitaan jotta pääsisimme irti tuontiriippuvuudesta fossiilisten polttoaineiden käytöstä

ne ovat kaikissa vaiheissa ehdottomasti mukana

oleellista on että me pystymme turvaamaan suomen teollisuuden tuotannon jatkumisen ja sen että myöskin kansalaisilla on käytössä kohtuuhintaista energiaa

näihin haasteisiin todella vastataan hallituksen valmistelemalla energiapaketilla joka on hyvä ja tasapuolinen kokonaisuus

jos siitä valittaisiin ydinvoiman sijaan näitä muita tuulivoimaa vesivoimaa biopolttoaineiden lisäystä se edellyttäisi aivan määrättömän suuria panostuksia valtiovallan taholta mihinkä meillä ei olisi edellytyksiä tulevaisuudes sa

ja niin kuin jo debatissa peräänkuulutin peräänkuulutan sitä että kun jo tässä energiapaketissa jossa ydinvoima on mukana metsäpolttoaineen lisäys on sitä suuruusluokkaa että sen saamisessakin on valtavan suuria haasteita niin jos tätä vielä lisättäisiin silloin kyllä teollisuuden puuntarpeet jäisivät tyydyttämättä

peräänkuulutan sitä että tämä on äärimmäisen tasapuolinen ja tätä kautta turvataan meille tärkeän teollisuudenalan metsäteollisuuden puuntarve joka on keskeinen osa suomen talouselämää

arvoisa puhemies

selonteossa jo aiemminkin on nostettu esiin suunnitelma miten kotimaista puolustusvälineteollisuutta kehitetään ja se on viestitetty ministerille

mutta nyt kysyn millä tavalla ministeri aikoo tämän suunnitelman kanssa edetä koska on tullut toistuvasti teollisuuden puolelta viestiä että ei ole tullut selkeätä kannanottoa millä tavalla yhdessä ministeriön kanssa teollisuuden osalta tässä päästäisiin eteenpäin

on äärimmäisen tärkeää niin kuin ministeri totesi että puolustusvälineteollisuus pääsee myöskin temmin ohjelmiin joissa t kta lisätään koska vain sitä kautta meillä säilyy osaamista